lisäksi itsenäiselle valtiolle puolustuspoliittisesti ja strategisesti on tärkeää että osataan analysoida ympäröivää yhteiskuntaa ympäröivää maailmaa ja varautua kaikkiin todellisiin uhkiin joita voi esiintyä

edelleen itsenäisen valtion tunnusmerkkejä on se että kehitetään jatkuvasti aseellista puolustuskykyä

ei vain suomi ei vain pohjoismaat ei vain yhdysvallat tai venäjä vaan kaikki itsenäiset valtiot joutuvat jollakin tavalla huolehtimaan siitä miten kehittävät joko liittoutumalla tai sitten muulla tavalla omaa puolustuskykyään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olikin tärkeätä että tv uutisissa kaupunginjohtaja jussi pajunen kertoi että tämän suuruusluokan kulttuuri investoinnin kuten guggenheim taidemuseon myötä syntyisi myös uutta tulovirtaa kasvavan kotimaisen ja kansainvälisen kulttuurimatkailun myötä

täällä on kovin toisenlainen henki kuin oli vajaa viikko sitten valtiopäivien avajaistilaisuudessa jossa tasavallan presidentti puhui

edelleen puolustuskyvyn kehittämisessä tavoitellaan paitsi kustannustehokkuutta myös sitä että se toiminta ja ne investoinnit suunnitelmat strategiat olisivat mahdollisimman tehokkaita ja vaikuttavia

samoin perustein on eri maissa ja nyt myös suomen turus sa investoitu kulttuuripääkaupunkihankkeeseen

tämä on jälleen yhteistä kaikille valtioille riippumatta siitä onko siellä demokraattinen järjestelmä vai diktatuuri vai millä tavalla siellä asioita hoidetaan

on jollakin tavalla erikoista että suomi hyvin pieni maa on saanut kokoonsa nähden valtavan merkittävän roolin silloin aikanaan etykissä presidentti kekkosen hyvin tärkeän roolin takia ja nyt sitten meillä on tämä juuri silloin kun etyjillä on iso tehtävä puheenjohtajuus edustaja kanervan muodossa

arvoisa pääministeri puheessanne viittasitte myös samaan kohtaan jossa tasavallan presidentti puhui siitä millä tavalla eun vastuu nimenomaan tässä turvapaikka ja pakolaispolitiikassa on keskeinen

sitten nousee se kysymys joka on taustalla siinä että tällainen asia kuin ottawan sopimus on lähtenyt liikkeelle ja nyt ollaan niin pitkällä että valtavan suuri määrä valtioita on siihen jo liittynyt

nyt suomi on lähtenyt mukaan osana euta myös rahoittamaan turkkia ja suuntaamaan varoja sinne mistä nämä ihmiset ovat tulossa eun alueelle

kun täällä kertomuksessa mainitaan että äänestyksen jälkeen on yleiskokouksessa sovittu siitä että krimiä ei tunnusteta venäjään liitetyksi niin venäjä tietysti vastusti tällaista päätöslauselmaa mutta oliko siellä muita ja mikä se tilanne tällä hetkellä mahtaa olla krimin statuksen suhteen kun ajatellaan etyjin suurta jäsenmaiden joukkoa

se on kysymys siitä saavatko itsenäiset valtiot suvereenit itsenäiset valtiot käyttää uhkien torjumiseen oman puolustuskyvyn ylläpitämiseen sen toteuttamiseen mitä sotilaallisia keinoja tahansa

kulttuuri eri muodoissaan on kuulunut ihmisyyteen tuhansia vuosia ja on väistämättä yksi olennainen ihmisenä olemisen ja sen ilmaisemisen muoto ja väline

näenkin tärkeänä sen että jatkossa suomi on vahvasti mukana vahvistamassa eun ei vain rajavalvontaa vaan kaikkia niitä toimenpiteitä jotka estäisivät tarpeettoman juoksuttamisen

kulttuuri ilmaisee meille sen mitä me ihmisinä olemme

silloin palataan hyvin hyvin vanhaan kysymykseen siitä mitä me ymmärrämme oikeudenmukaisella sodalla oikeudenmukaisen sodan käsitteellä

voidaanko ylipäänsä ajatella että sota voisi olla jollakin tavalla oikeudenmukainen tai onko jotkin rajat asetettava sille mikä olisi oikeudenmukaista sotaa

niin kuin tiedämme on olemassa päätöksiä kansainvälisiä sopimuksia sotarikoksista ja jokin päätös kemiallisten aseiden kieltämisestä

sen sijaan on murheellista se miten suurten ja mustien pilvien on annettu kasaantua suomen keskeisen kulttuurilaitoksen yleisradion ylle

tämä on vain yksi konkreettinen esimerkki siitä minkälaisia asioita on kansainvälisessä yhteisössä hyvin laajalti periaatteessa poissuljettu sodankäynnin välineenä ja tässä tehdään juuri sitä työtä määritellään sitä mikä on oikeudenmukainen sota

jos olisi jokin taho jonka suuri halu olisi yleisradion aseman heikentäminen se varmaan iloitsisi nykytilanteesta jossa yleisradion rahoitusjärjestelmän kehittämisessä ei tällä vaalikaudella kyetty tekemään johdonmukaisia päätöksiä

no miten tämä ottawan sopimus miinakielto jalkaväkimiinakielto liittyy tähän

oikeudenmukaisen sodan määrittelemisessä keskeinen kysymys on se millä tavalla siviilit sen sodan keskellä tulevat kohdelluiksi kuinka paljon siinä sodankäynnissä siihen varustautumisessa sen sodan jälkeen tapahtuvassa elämässä syntyy siviiliuhreja

ajattelen kun kuuntelin ministerin viimeistä puheenvuoroa äsken että kysymys on siitä että valtioneuvosto tuo nyt eduskunnan tietoon keskeiset ongelmat poliisien resursseissa sisäisen turvallisuuden resursseissa ja tämän selonteon luettuaan eduskunta on hyvin tietoinen kuinka pienillä resursseilla poliisi joutuu toimimaan

päättämättömyys on ollut omiaan synnyttämään hämmennystä ja epävarmuutta kansalaisissa

tässä tilanteessa innostus nykyrahoitusmallin mukaiseen ja sen edellyttämään tv maksun kuuliaiseen maksamiseen ei ole pysynyt parhaimmalla tasolla

arvoisa puhemies

joudutaan priorisoimaan tehtäviä se tarkoittaa sitä että joitakin tärkeitä tehtäviä jää poliisilta hoitamatta ja tämä on eduskunnan kannalta tietysti hyvin katkera kysymys

hallitus ei ole kyennyt pitämään yleisradiosta huolta

no kansalaisten näkökulmasta näyttää että valtio on kovin epäjohdonmukainen itsensä kanssa kun samaan aikaan valtionyhtiöissä jotka tuottavat voittoa jotka ovat hyvässä kunnossa käydään yt neuvotteluja

niitä tulee pyrkiä välttämään

väkeä vähennetään muun muassa nesteen naantalin toimipaikasta kymmeniä

kokemukset osoittavat niin kuin täällä monet kertomukset ovat tuoneet julki että sodan jälkeen siellä missä miinoja on kylvetty missä kartat ovat hävinneet tai se kulttuuri maan ja alueen siivoamisessa on vähän niin ja näin sitten siviilit lapset naiset viljelijät ja niin edelleen

ajattelen erityisesti sitä että suomi on kärkimaa naisiin kohdistuvassa väkivallassa ja tätä problematiikkaa ei tässä käsitellä ollenkaan vaikka se on iso osa meidän sisäisen turvallisuuden ongelmaa

tuo vuodenvaihteessa tullut viesti espanjasta kosketti vahvasti suomalaisia

vaikka tässä espoon tapauksessa teon tekijä oli ulkomaalainen me muistimme monet uutisotsikot siitä miten suomalainen isä tai äiti on surmannut perheensä ja itsensä

ottawan sopimuksella on saatu tähän mennessä siis näin arvioitiin tässä jo aikaisemmin siviiliuhrien määrää sodan jälkeen huomattavasti pienenemään

puhuttiin kunniamurhista vaikka oikeampi termi olisi häpeämurha laajennettu itsemurha jolla hakeuduttiin eroon ylivoimaisesta häpeäahdistuksesta asetelma joka ei ikävä kyllä ole erityistä tuontitavaraa suomeen

nyt on vain kysymys siitä haluaako suomi olla siinä joukkueessa joka siis ei itse omilla miinoillaan uhkaa siviilejä ja joka uskoo siihen että meillä demokraattisesti asianmukaisella kulttuurilla hoidetaan meidän puolustuskykyämme ja aseiden säilöntää ja kartoitusta ja niin edelleen

ei voi olla niin että kansanvallan sivistyksen kansainvälisen maailmankuvan ja suvaitsevuuden kannalta keskeisen instituution annetaan hiljalleen hiipua

suomalaisen perheväkivallan taustalla on tavallisimmin alkoholin lisäksi kasvojen menettämisen kokemus tai häpeäahdistus

haluammeko me olla mukana siinä joukkueessa joka yhteisesti nostaa äänen ja tekee ikään kuin isoa ryhmäpäätöstä toimeenpanee sitä että siviilien suojelemiseksi sodan jälkeen meidän pitää päästä eroon näistä jalkaväkimiinoista

meillä on tapana ajatella että eteläisessä euroopassa sukupuoliroolit perheessä ja parisuhteessa ovat jollakin tavalla erilaiset kuin täällä tasa arvoisessa pohjolassa ja voisi kuvitella että myös lähisuhdeväkivallan kulttuurit ja taustat ovat etelässä toiset kuin esimerkiksi suomessa

erilaisten kotimaisten sisältöjen tilaajana tuottajana ja jakelijana yleisradiolla on varsin laaja vaikutus kulttuurin ja luovan työn edellytyksiin suomessa

se mistä me keskustelemme on että onko liian suuri hinta meille se että meidän puolustuskykymme ehkä vähän laskee joissakin uhkatilanteissa jos me tähän lähdemme mukaan tähän joukkueeseen jossa niin monet euroopan maat länsimaat ovat jo mukana

ylen erityisenä tehtävänä arvoisa puhemies on lisäksi huolehtia siitä että monipuolinen kulttuuritarjonta tulee niin kielivähemmistöjen kuin lastenkin saataville

oikeusministeri on jälleen en epäile sitä tehnyt hyvää työtä taistellessaan määrärahojen puolesta

suomi suomalaiset ja suomalainen kulttuurielämä ansaitsevat virkeän ja vahvan televisioyhtiön mediayhtiön jonka rahoitus ei ole markkinaehtoista vaan yhteisistä varoista hoidettua

tästä kai keskustelemme ja tämä liittyy tähän oikeudenmukaisen sodan käsitteeseen

täällä on kuitenkin muutama kohta joihin haluaisin viitata tai joista kysyä

ensinnäkin tekstissä korostetaan että ulosottotoimintaa tehostetaan maksuhäiriömerkintöjen johdosta käynnistettäviä toimenpiteitä tehostetaan

virkeä yleisradio on välttämätön osa suomalaisen kulttuurin tulevaisuutta

tämän asian toinen puoli on tämä pikaluottojen myöntämissysteemi johon on tullut paljon kritiikkiä jonka tilanteen parantamiseksi ministeriö ja eduskunta ovat tehneet työtä

on selvää että väkivallan puhkeaminen lähisuhteessa puolisoiden välillä tai perhepiirissä on yksi traagisimpia merkkejä epäonnistumisesta ihmissuhteessa

kuitenkin niin fyysinen kuin henkinenkin väkivalta ja kiusaaminen voivat merkitä sellaista kokemusta jota sivusta seuraava sanoisi kidutukseksi

toinen kysymys liittyen henkilötyövuosien vähentämiseen rikosseuraamuspuolella

narsismia käsittelevässä kirjassa sata tapaa tappaa sielu kuvataan tosiasioihin perustuvien kertomusten kautta sitä miten pahaa jälkeä narsistisen persoonallisuushäiriön ajama henkilö voi saada aikaan perheessään ja lähipiirissään

edustaja meri edustaja immonen kun käytin puheenvuoron jossa kommentoin edustaja immosen puhetta en tarkoittanut sanoa sitä etteikö täällä kaikilla olisi puhevapaus

kun nainen tai lapsi tuntee syyllisyyttä siitä että mies tai isä lyö häntä ei ole paljon toivoa että hän kykenisi hakemaan apua tilanteeseensa

mitä tulee termeihin monikulttuurisuus ja monikulturismi jotka termit täällä esiintyivät keskustelussa niin yleisradiolaissa ei ole säädetty eikä yleisradion tehtäväksi ole määritelty monikulturismin edistämistä mitä se sitten lieneekään

mainittua teosta lukiessa ihmettelee pitkin matkaa miksi nämä uhrit naiset jossain määrin myös miesuhrit kykenevät sietämään ilmeisen sietämätöntä tilannetta

silti ihmettelen perussuomalaisten vahvaa tuomiota maidanin mielenosoituksille jotka johtivat vallan vaihtumiseen ukrainassa

on syytä mielestäni kysyä oliko ukraina tuossa tilanteessa eurooppalainen oikeusvaltio

milloin syytettiin siitä että yleisradio on täysin kokoomuksen hallussa ja sen johtamaa propagandaa sieltä tulee milloin syytettiin siitä että se on täysin demarien hallussa ja sieltä tulee punaista propagandaa ja kaikkea tältä väliltä

mikä sitoo heidät kumppaniin joka mitätöi alistaa ja lyö heitä uudelleen ja uudelleen takuuvarmasti aina hyvien jaksojen välillä

eikö mielenosoitukselle ollut moraalista oikeutusta tuossa tilanteessa

arvoisa puhemies

afganistanin köyhyys poliittinen levottomuus ja sisäisen turvallisuuden heikko tola ovat pidempää perua

tulkitsen että niin eun kuin suomenkin kanta on että mielenosoitukset sinänsä olivat oikeutettuja mutta totta kai on tuomittu ja on tuomittavaa se väkivalta joka sitten ilmeni puolin ja toisin näiden mielenosoitusten yhteydessä

nämä ovat vakavia kysymyksiä joihin kannustan hallitusta paneutumaan syvällisesti ja pitkäjänteisesti

iso britannia ja venäjä kiistelivät maan hallinnasta ja siinä päädyttiin sitten britannian hallintoon mutta kuitenkin niin että afganistanilaiset saivat sisäasioitaan hoitaa itse

puutun vielä pariin asiaan jotka edustaja heinonen viimeisessä puheenvuorossaan otti esiin

arvoisa puhemies

tähän saamenkieliseen unna junna lastenohjelmaan liittyviä viestejä tuli meille hallintoneuvoston jäsenille ihan viime päivinä ja oltiin huolissaan samasta asiasta josta edustaja mustajärvi puhui

on tavattoman tärkeää muistaa se että ei tietenkään ole niin että yleisradio on ainoa sivistysinstituutio suomessa ei edes ainoa televisioyhtiö joka tuottaa yleissivistäviä kulttuurisesti rikkaita ja syvällisiä sisältöjä

totta kai muiden televisiokanavien ohjelmistossa on myös näitä sisältöjä

sitten tämä toinen kysymys on vähintään yhtä tärkeä

voin kysyä näin päin että mikä on se kannuste ylelle jatkossa tehdä parhaita mahdollisia ohjelmia laajalle yleisölle parasta mahdollista tuotantoa kun tämä pelko siitä että lupamaksuhalukkuus heikkenee ja lupamaksutulot rapautuvat poistuu sitten tämän uuden järjestelmän myötä

arvoisa puhemies

tämä on tärkeä kysymys

mutta toisaalta voisi sanoa kyllä ja haluan sanoa niin että ei kai voi olla niin että me hyväksymme sellaisen kannustejärjestelmän että kun ihmiset rikkovat lakia niin sitten pitää tehdä vähän reippaammin joidenkin siellä toisessa päässä töitä että ihmisillä lainkuuliaisuus lisääntyisi

palaisin vielä tuohon luottamuskysymykseen kun se on kovin tärkeä ja kun pääministeri tänään on sanonut asiasta jotakin niin hienoa että sanoisin sitä jonkinlaiseksi kultahippuseksi

kun ajattelemme tätä keskustelua luottamuksesta niin me olemme huolissamme muun muassa siitä luottavatko kansalaiset valtiovaltaan virkamiehiin ja niin poispäin

kun yhteiskunnan kehityksen häiriötekijät ovat olleet niin jatkuvia ja niin voimakkaita kuin afganistanissa on välttämätöntä että myös vakauttamistoimet ovat johdonmukaisia pitkäjänteisiä ja selkeän tavoitteellisia